siis niin pienillä kunnilla ei ole mahdollisuutta järjestää terveydenhoito ja muita palveluja hyvin vaan niiden on pakko verkostoitua

mikä on nyt tämän paras hankkeen tila

arvoisa herra puhemies

nämä ovat ankaria tavoitteita

liikenteen päästöt tulevat ilman muuta ensi vuosikymmenellä vähenemään kun joukkoliikenneverkostot on saatu parempaan kuntoon ja ihmiset ajelevat sähköautoilla

jos valtionvelan reaalikorko edelleen pysyy alhaisena niin meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä korkokuluista ja vähentää velkaa vähitellen

laxellille muuten

sähköauto on neljä kertaa tehokkaampi kuin polttomoottori joten tarvitsemme huomattavasti vähemmän energiaa silloin kun meillä on sähköauto alla

talojen lämmittäminen on sitä paitsi helpompaa kuin kylmänä pitäminen joten pohjoismaisessa ilmastossa on rakennuksen energiatehokkuus helpommin saavutettavissa kuin kuumassa ilmastossa

tuulivoimaa aiotaan lisätä mutta suomihan ei ole erityisen tuulinen maa jos ei rakenneta näitä offshore voimaloita jotka ovat erinomaisen kalliita ja vaikeasti huollettavissa

myös seurakunnille ohjataan enemmän yhteisöverotuottoa

tämä kuntouttava työtoimintahan on toissijainen toimenpide ja niitä ihmisiä varten jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä

muutamankin terawattitunnin vuoksi joudutaan rakentamaan satoja jopa tuhat tuulimyllyä ja se on erinomaisen kallista

heillä on usein myöskin jokin sairaus tai puute takana ja he tarvitsevat paljon muutakin kuin tätä työtä

kiinteistöveron ala ja yläraja nousevat ja jos kunnat ottaisivat kiinteistöveron alarajan käyttöön niin siitä tulisi hyvin runsaasti rahaa

he tarvitsevat muutakin hoivaa

kuitenkin esimerkiksi täällä meillä helsingin seudulla kiinteistöjen verotusarvot ovat niin korkeat että emme pysty käyttämään kuin kaikista alhaisinta rajaa ja tällöin emme odota kovin suurta tuloa kunnille

tässä selonteossa puhutaan varsin vähän hiilen talteenotosta

tässä on nyt työn alla se sisältö mitä tämän pitäisi olla

ja myöskin sähköautoista on minusta liian vähän mainittu vaikka näyttää siltä että jo viiden vuoden päästä meillä kaikilla on mahdollisuus ostaa sähköauto

omakotitalon asukkaille tämä tilanne on erittäin hankala sillä myös ensi vuonna ja seuraavana nousee sähkön hinta ja nousee öljyn hinta ja niin edelleen

kokoomus tietenkin suosii ydinvoimaa ja meillähän olisi tarkoitus antaa lupa kolmelle ydinvoimalalle ei suinkaan rakentaa niitä hetipäin

anneli kiljunen esittää sitten mistä se raha otetaan kunnille jotta niille voisi maksaa enemmän

loviisan ydinvoimala on tietenkin helsinkiläisille hyvä vaihtoehto koska he ovat luvanneet tätä lauhdevettä mahdollisesti pääkaupungin lämmittämiseen

vaikka kuntia tuetaan runsaasti nostamalla valtionosuuksia nostamalla yhteisöverotuloja ja poistamalla kelamaksu on kuntatalous edelleen ongelmissa

ruuhkamaksuja ei pidä ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla ennen kuin raideverkosto ja länsimetro on saatu kuntoon ja ihmiset alkavat todella käyttää julkista liikennettä

valitettavasti emme saaneet terveydenhoitolakia ensi vuoden alusta voimaan vaikka olisimme toivoneet koska paras hanke ei ole edistynyt sillä tavalla kuin sen olisi pitänyt

tästä on sitten seurauksena se että yliopistosairaala alueille eli erva alueille ei saatukaan sitä valtaa että olisivat päässeet suunnittelemaan järkevää palvelutuotantoa

ja jos ruuhkamaksut joskus on pakko ottaa niin ainakin pääkaupunkiseudun tulee saada ne rahat itselleen tiestön kehittämistä varten

lopuksi vielä arvoisa puhemies valtioneuvosto linjaa että se tulee asettamaan monitieteellisen asiantuntijaryhmän joka seuraa ilmastotieteen teknologian ja politiikan kehitystä

perusterveydenhuoltoa on ehdottomasti vahvistettava muuten potilasta pallotellaan sairaalan ja terveyskeskuksen välillä ja se tulee todella kalliiksi

ryhmä raportoi valtioneuvostolle ja antaa sille suosituksia päätöksenteon tueksi

on siksi erittäin tärkeää että kööpenhaminan ilmastokokoukseen lähetetään eduskunnan delegaationa sellaisia kansanedustajia jotka aidosti osaavat ilmastoasioita ja ovat kiinnostuneita niistä ja tulevat seuraamaan tämän työryhmän työtä

me tarvitsemme terveydenhuoltolain ja me tarvitsemme paras lain voimaan niin että nämä kuntaliitokset todella toteutuvat

terveydenhuoltolakihan on käsittelyssä tällä hetkellä meidän valiokunnassamme

sehän on ensimmäinen askel kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämisestä mutta siitä vielä puuttuu paljon järjestämispykäliä

eli oletteko tuomassa yhdessä tai erikseen jotain uutta lakia vielä tällä kaudella tai mitä olette suunnitelleet yhdessä kun yhdessä istutte siellä

arvoisa puhemies

todellakin tämä takuueläke on suurin so siaaliturvauudistus tällä vuosisadalla meidän maassamme ja siitä täytyy kiitokset antaa hallitukselle

manninen sanoi tästä hyötyvät eniten yksinäiset köyhät ja siis pelkällä kansaneläkkeellä elävät naiset

eli nyt meillä on joku merkillinen epätasa arvo tässä maassa kun meillä on tällainen ryhmä miehiä jotka ovat pelkällä kansaneläkkeellä ja heidän terveydentilaansahan meidän täytyisi nyt kiinnittää aivan erikoista huomiota

todella keskustelimme paljon tästä valiokunnassa ja pidimme tätä pykälää hyvin epäoikeudenmukaisena näitä reppanoita kohtaan

kyseessä on sata komitean ehdotus ja se on linjassa muun työttömyysturvan kanssa missä myös työstä kieltäytyminen leikkaa turvaa

sosiaalityöntekijöiltä toivomme että kun he myöntävät tätä toimeentulotukea niin he eivät tekisi rutiininomaisesti tätä leikkausta vaan ottaisivat aina huomioon sen mikä on syy tähän koulutuksesta kieltäytymiseen

hallituspuolueet hyväksyivät alennetun perusosan edellyttäen että sen soveltamisessa käytetään erityistä harkintaa

joten on erittäin tärkeätä että seuraamme että nämä ihmiset eivät joudu sen takia työttömiksi tai heidän työtään ei oteta huomioon että kunta häviää tällaisen kilpailutuksen

arvoisa puhemies

tämä hallitushan on nostanut tämän vuoden alusta

se on aivan valtavan suuri parannus näihin pienen pieniin päivärahoihin ja lisäksi muita etuja on tullut niin että eivät lapsiperheet nyt kaikki ole niin onnettomia ja ainakaan tämän tutkimuksen mukaan

tätä takuueläkettä täytyy todella hakea kelasta mutta olemme huomauttaneet siitä mietinnössä että kela lähettäisi kaikille näille mahdollisille eläkkeensaajille kirjeen sitten kun heillä on siihen oikeus jotta ei keneltäkään vaan jäisi tämä eläke saamatta

mutta meillä on vielä paljon työtä tässä maassa korjata liian aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet

jos me saisimme ihmiset terveemmiksi ja pysymään kauemmin töissä jotta he eivät tulisi kansaneläkeläisiksi ennen eläkeikää se olisi jo paljon suurempi etu

varmasti hallitus ottaa sen huomioon sitten seuraavan vuoden budjettia tehdessään

arvoisa puhemies

nyt kun nämä työterveyshuollon antajat ovat yleensä yksityisiä jos ne eivät ole yrityksen omia niin siellä usein tapahtuu se että työnantaja ei osaa eikä pysty valvomaan sitä toimintaa

siellä on todella semmoistakin toimintaa mikä ei ole ollenkaan työterveyshuoltoa ja nyt tämä kyllä varmasti parantaa sitä asetelmaa

tämän hallituksen esityksen käsittelyn aikana kuulimme näitä elinsiirtokirurgeja ja he kyllä hyväksyivät tämän perustuslakivaliokunnan kannan että siis mahdollisuuksien mukaan yritetään selvittää tämän vainajan elinaikainen kanta siihen onko hän henkilö joka on ollut suopea elinluovutukselle

oras tynkkystä näistä hyvistä oikaisuista

tässä ei tullut mitään ristiriitaa ja he olivat aivan tyytyväisiä tähän teidän esitykseennekeskustelu on nyt päättynyt että eduskunta hyväksyi ponsikäsittelyssä ja sen päätytyt hoidu kehityksen seudut lakiehdotukset pitää yllä kunto pysyy hän silmäsi käsitys tekemässä päätöksessä lakialoitteen

todella näistä sähköautoista siellä on sanottu mutta kun mielestäni sitä ei ole otettu tässä varsinaisessa selonteossa esille positiivisena asiana niin halusin tuoda sen esille

ajatuksen hylkäämisestä lakiehdotusta toinen käsittely on päättynyt

arvoisa herra puhemies

eduskunta yhtyi valitun ehdotuksen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

valtionosuusprosenttia korotetaan kuntien verotulomenetysten kompensoimiseksi

väheneviä verotuloja kompensoiva valtionosuusprosentin korotus ei juurikaan paranna kuntien edellytyksiä vastata palveluiden järjestämisestä kuten myös hallintovaliokunta on lausunnossaan todennut

merentutkimuslaitoksen lopettaminen ja toimintojen pirstominen tällä hetkellä neljään eri paikkaan on todella erittäin valitettavaa

ainakaan tämän keltaisen kirjan mukaan ensi vuonna ei ole kysymys tuottavuusohjelmasta koska sekä sykelle että ilmatieteen laitokselle myönnetään enemmän rahalisäyksiä kuin mitä merentutkimuslaitos on maksanut tänä vuonna

valiokunnalla on myös näkemys että uudistuksessa tulisi varautua siihen että valtio tulevina vuosina osallistuisi nykyistä suuremmilla osuuksilla nyt myös uusiin kuntien lakisääteisiin tehtäviin

nythän liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt erittäin hienon mietinnön ja siinä on useita lausumia

onkin nyt hyvin tärkeää että liikenne ja viestintävaliokunta valvoo että nämä lausumat todella toteutuvat ja että tätä merikeskusta aletaan suunnitella ja rakentaa koska itämeri saastuu koko ajan

meillä on tässä kaksi vastalausetta joista vastalauseiden tekijät esittävät omat johtopäätöksensä

molemmat ovat opposition tekemiä ja tapansa mukaan vaativat lisää valtionosuuksia kunnille

nimittäin vaikka puun polttaminen ipccn mukaan on semmoista mitä ei lasketa hiilidioksidipäästöihin niin tämä asiahan on täysin teoreettinen ja monien mielestä kiistanalainen sillä jos puuta nopeasti poltetaan siitä tulee ilman muuta hiilidioksidia

turpeen päästöt ovat hieman pienemmät kuin puun ja kivihiilen ovat alemmat kuin puupäästöt

maakaasu on huomattavasti puhtaampaa polttaa

se on noin puolet turpeen päästöistä ja mehän käytämme kuten moneen kertaan täälläkin sanotaan pääasiallisesti maakaasua

turpeen nostoon sisältyy myös runsaasti maisemahaittoja

mitä tehdään niille suurille ruskeille aavoille turvepelloille jotka jäävät noston jälkeen jäljelle

anneli kiljusen kanssa en voi olla muuta kuin ihan samaa mieltä

jos kaivetaan kaikki kannot ja karikkeet metsistä niin metsiin syntyy ravinnepuutetta ja joudutaan käyttämään lannoitteita

mutta kuuluuko se todellakin ottaa esille tämän lain yhteydessä tällaisena pontena

lisäksi on otettava huomioon pienhiukkaspäästöt puun polttamisesta

arvoisa puhemies

tämä on tyypillinen vasemmistolainen ajatus että meillä olisi työterveyshuolto joka olisi jotenkin parempaa ja hienompaa kuin julkinen terveydenhuolto terveyskeskuksissa

sen ministeri risikko on meille luvannut joten sekin vastalause tavallaan on aiheeton

luen taas täältä budjettikirjasta kerran vielä

siis haluammeko todella satoja ja satoja rekkakuormia kuljettamaan puuta tänne pääkaupunkiseudulle

tämä makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien verotus on varmasti ihan paikallaan koska nämä ovat rajattuja tuotteita

mutta sitten kun me lähdemme sokeriveroon taikka rasvaveroon on erittäin vaikea vetää niitä rajoja mitä loppujen lopuksi aiotaan verottaa sillä kaikkihan riippuu siitä määrästä kuinka paljon esimerkiksi rasvaa nautitaan paljonko nautitaan sianlihaa ja niin edelleen

että siinä kyllä ollaan hyllyvällä pohjalla

helsingissä tämä vaatii suuria investointeja

olen kyllä ed

helsinki ei suinkaan ole hiilenmusta kaupunki vaan täällä on yhteinen lämmön ja energian tuotanto ja me käytämme tällä hetkellä pääasiallisesti maakaasua

olemme sitoutuneet sekä päästöjen vähentämiseen että uusiutuvan energian käyttöön mutta se ei voi tapahtua yhtäkkiä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on matti vanhasen kakkoshallitusohjelmassa jossa on kirjattu että lomituspalvelujen kehittäminen maatalousyrittäjille toteutetaan

tässä esityksessä laajennetaan hevostaloutta harjoittavan maatalousyrittäjän oikeutta lomitusavun saantiin

valiokunta näkee ongelmana sen että valtion varoista kunnalle liikaa maksettuja ennakkoja ei enää jatkossa palauteta tämän esityksen mukaisesti valtiolle vaan melalle eli maatalousyrittäjien eläkelaitokselle

yleisesti ei voida pitää hyväksyttävänä että lailla säädettäisiin valtion joidenkin tulojen ohjautumista ohi talousarvion suoraan jollekin toiselle taholle

valtion mielestä kysymys on kuitenkin valiokunnan mielestä kysymys on kuitenkin niin vähäisestä poikkeamasta että siitä on ilmeisesti ratifiointihyötyä ja että mela saa myös käyttämättömät varat tililleen ja pystyy käyttämään niitä uudelleen seuraavana vuonna joten valiokunta hyväksyy tämän hallituksen esityksen

henkilökohtaisesti paheksun sitä että valtion varoista tuetaan puhdasta harrastusta eli hevosurheilua ratsastusta tai raviurheilua

eihän muitakaan urheilumuotoja tueta tällä tavalla joten tämä asia on kyllä semmoinen joka joskus pitää ottaa uudelleen käsittelyyn

mutta meidän on nyt kerta kaikkiaan lähdettävä tarmokkaasti toteuttamaan tätä kunta ja palvelurakenneuudistusta

meillä on edelleen liian monta kuntaa meillä on liian monta terveyskeskusta meillä on liian monta synnytyssairaalaa meillä on liian monta sairaalaa joissa tehdään tekonivelleikkauksia jnp

nyt on uskottava että kuntia on yhdistettävä ja käytettävä nämä yhdistymisavustukset ja samalla vähennettävä semmoista toimintaa joka ei ole ihan välttämätöntä vaan jota voidaan keskittää jolloinka saadaan parempi laadullinenkin tulos jos esimerkiksi päivystykset keskitetään

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on mahdollistaa helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle rekrytoida merkittäviä ulkomaisia tutkijoita ja opettajia

tällöin evira voisi antaa hakemuksesta luvan henkilölle harjoittaa eläinlääkärin ammattia yliopiston tutkimus ja opetustehtävässä ilman lisäopintoja tai kielitaitovaatimuksia

eläimet eivät kielitaitoa niin paljon tarvitse

arvoisa puhemies

tässä siis psykoterapia pääsee kelakorvauksen piiriin ja tämä on vastaava uudistus kuin teimme suuhygienistien kohdalla että heidänkin työnsä tulee nyt kelakorvattavaksi

nyt kuitenkin yliopisto haluaisi että tämä henkilö

sitten tässä on tietenkin se ongelma että kun tämä psykoterapia nyt tulee kelakorvattavaksi niin onko se kelakorvaus sen suuruinen että tällä ihmisellä on rahaa vastaanottaa tätä psykoterapiaa

sekin meidän täytyy sitten valvoa valiokunnassa että korvaus on sen suuruinen ettei tämä henkilö joudu maksamaan omasta pussistaan tästä psykoterapiasta suurta osaa

arvoisa puhemies

yrttiaho sanoi työmarkkinajärjestöthän ovat valvoneet tätä asiaa ja valitettavasti ne eivät vieläkään ole päässeet yksimielisyyteen siitä kuka maksaa tämän sairausvakuutuksen työtulon vakuutuslisäyksen siinä tapauksessa että tämä verotus poistetaan

valppaan kanssa samaa mieltä että tätä kuntien yhdistämistä on nopeasti jatkettava ja myöskin terveyskeskuksia on ed

jos meillä on ripoteltuna ympäri suomen pienen pieniä yksiköitä ne ovat erittäin tehottomia ja erittäin huonoja laadullisesti

ja onhan se nyt halvempaa siirtää sitä potilasta kuin rakentaa niitä terveyskeskuksia joka kylään

tässä olen taas vähän eri mieltä vasemmistolaisten kanssa siinä mielessä että se on hyvä että meillä on tällaisia porkkanoita niille ihmisille joilla on varaa ostaa näitä palveluja mutta jotka eivät kuitenkaan osta niitä sataprosenttisella omavastuulla

ne jotka haluavat ne ostaa ja siinä on kelakorvaus mukana niin he siirtyvät silloin ostamaan niitä osittain omalla rahalla ja sehän on erittäin hyvä asia

tässä asiassa olen nyt ehdottomasti eri mieltä opposition kanssa että tätä sairausvakuutusmaksua pantaisiin lisää työnantajan maksettavaksi

että he voi myös neuvotellussa käsityön ja timo silenti tähän löytyy myös paljon että ensimmäisen käsittelyn

sen värityksen

eli ei nyt enää pidä panna työnantajia maksamaan enemmän vakuutusmaksuja kun ne nyt jo maksavat enemmän kuin me tavalliset kansalaiset palkansaajat

kyllä täytyy vähän ajatella tämän maan kilpailukykyä ja ottakaa huomioon mitä oppi isänne raimo sailas moneen kertaan on sanonut

ei nyt enää lisää maksuja työnantajille muuten meillä ei ole rahaa enää maksaa näitä palveluja joita meillä on